arvoisa puhemies

joissain puheenvuoroissa pitkin päivää on maalailtu uhkakuvia aina hitleristä alkaen tai toisaalta puhdisteltu yhdysvaltojen lokaantunutta mainetta taikka herätetty henkiin jo kuopattu neuvostoliitto

yhteistyö euroopan unionin ja pohjoismaiden kesken on selonteossa jäänyt liian vähäiseksi sivujuonteeksi

arvoisa puhemies

parlamentaarinen seurantaryhmä jossa hallituspuolueetkin olivat edustettuina lähti liikkeelle siitä että puolustusmenojen nykyinen taso tulee turvata inflaatiokorotuksin eikä puolustusmenojen suhteellista osuutta tarvitse nostaa

perusteluna oli se että puolustusvoimaa kehitetään osana yhteiskuntaa ja sen tarpeita ja että merkittävää kasvattamista ei puolla suomen vakaa turvallisuusympäristö

puolustusmäärärahoja on nostettu tällä hallituskaudella kolme kertaa kun todennäköisimmät maamme turvallisuusuhat ovat erilaiset ympäristökatastrofit eivät aseelliset konfliktit maamme rajoilla

siinä sanotaan selkeästi että nato yhteistyötä tullaan lisäämään entisestään ja todetaan peräti yhdeksän kertaa että suomen etu on olla naton jäsen

ehdotuksesta voisi päätellä että nato ratkaisu olisi maallemme muka halvempi ratkaisu kuin nykyinen maanpuolustus

kansallista asevelvollisuutta nato ei suosi pikemminkin palkka armeijaa

on itsestään selvää että suomen nato jäsenyys toisi uuden uhan itärajan taakse tästä osoituksena venäjän suhtautuminen ja kannanotot sen länsirajalla olevien valtioiden nato ajatuksiin

selonteossa todetaan että terrorismin taustatekijöihin kuuluvat muun muassa perusoikeuksien loukkaukset köyhyys ja syrjäytyminen ja että yhteiskunnallinen eriarvoisuus lisää epävakautta ja aiheuttaa konflikteja

selonteossa lähdetään laajan turvallisuuskäsityksen näkökulmasta

henkinen pahoinvointi

ministeri virkkuselta haluaisin myös minä kuulla jonkinlaisen linjauksen siitä millä tavalla yliopistojen filiaalit tulevaisuudessa tulevat elämään tai eivät

tässä ed

onko teillä siitä jotakin ajatusta

meidän puolueemme on ollut siinä hyvin aloitteellinen ja edelläkävijä

ja taas toisaalta haluan kysyä teiltä ministeri virkkunen suoraan

työpajatoiminta on tehokas keino ehkäistä työttömien opintonsa keskeyttäneiden nuorten tai peruskoulun jälkeen ilman opiskelupaikkaa jääneiden syrjäytymistä

tässä tilanteessa työpajojen rahoitusta ei suinkaan pidä supistaa vaan päinvastoin työpajatoimintaan tulee panostaa niin että niitä löytyy eri puolilla maata

arvoisa puhemies

opintotukiuudistuksen valmistelun yhteydessä annettiin ymmärtää että luvassa on sekä parannuksia että tiukennuksia

opetusministeriön asettaman työryhmän tehtävänä oli kehittää opintotukea päätoimiseen opiskeluun kannustavaksi ja pidentää samalla suomalaisten työuria

kun muut etuudet kuten lapsilisät ja kotihoidon tuki ovat tulossa indeksisidonnaisiksi sosialidemokraattien mielestä myös opintotuen on saatava indeksisuoja

laki tulee käyttöön ensi elokuussa mutta kaikissa kunnissa asiaa ei ole haluttu ottaa huomioon talousarviota laadittaessa ja näin odotettavissa on ongelmia

ei ole tarpeeksi

säätiöyliopistot ovat saaneet suurimman osan yliopistoille suunnatuista määrärahojen lisäyksistä

yliopiston taloudellinen asema tulee turvata niin että yliopisto kykenee kaikissa olosuhteissa antamaan vapaaseen tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta

opetusministeriön tuleekin seurata tilanteen kehittymistä ja tarvittaessa taloudellisissa vaikeuksissa oleville yliopistoille on myönnettävä täydentävää rahoitusta

olemme ehdottaneet että valtioneuvosto toimittaa eduskunnan tarkastusvaliokunnalle ja sivistysvaliokunnalle selvityksen yliopiston taloudellisesta tilasta ja toiminnan vaarantumisesta

kun me oppositiosta käsin olemme yrittäneet saada epäkohtia hallituksen tietoon pääministeri vanhanen ja ministeri katainen ovat kuorruttaneet budjettilinjauksia sokerilla

ministeri katainen on suorastaan taiturimaisesti silmänkääntötempuilla kääntänyt budjetin esitykset näyttämään muulta kuin mitä ne todellisuudessa ovat ja mihin esitykset pitkällä aikavälillä johtavat

näiden summien erotus kertoo miten eri tavalla ajattelemme harjoitettavan politiikan suunnasta ja niistä keinoista joilla ihmisiä kunnissa nyt tulisi auttaa

kun tämäkään ei ole ratkaisu talousongelmiin kunnissa lomautetaan suurennetaan koulujen opetusryhmiä jätetään sijaisuuksia täyttämättä nipistetään kaikessa sellaisessa mikä koskee yksittäistä kansalaista vaikka kaikki asiantuntijat varoittelevat toistamasta virheitä joita tehtiin edellisen laman aikana

hallitusohjelmassa luvattiin edistää tilaajatuottajamallien käyttöönottoa laajentaa palvelusetelijärjestelmän ja kotitalousvähennyksen käyttöä minkä avulla edesautetaan toimivien palvelumarkkinoiden syntyä

tarkoituksena on ollut myös kehittää palvelujen laadun valvonnan välineitä ja parantaa kuntien edellytyksiä tutkimukseen tuotekehitykseen ja palveluinnovaatioihin

ei riitä että ministeri risikko toteaa että ongelmat ovat kyllä kauan olleet tiedossa ja ministeri hyssälä luettelee työryhmiä ja projekteja

onkin ihmeellistä että jos varhempina ja köyhempinä vuosina rahaa yhteiskunnassa riitti palvelujen ja sosiaaliturvan rakentamiseen tänä päivänä vauraassa suomessa rahaa ei riitä heikoimmista huolen pitämiseen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tästä oikeusministeriön pääluokasta tosiaankin tänään on puhuttu mutta yhdestä siihen liittyvästä asiasta ei puhuttu juuri ollenkaan eikä sitä tietenkään ensi vuoden talousarviossakaan näin ollen ole edes näkyvissä

ensi vuoden alussa on tulossa voimaan rikoslain muutos jolla lievän pahoinpitelyn syyteoikeutta koskevaa säännöstä muutetaan siten että alaikäiseen ja läheiseen kohdistetut lievät pahoinpitelyt tulevat virallisen syytteen alaisiksi

psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi ja koskemattomuus on jokaisen kansalaisen perusoikeus

fyysinen koskemattomuus on suojattu hyvin suomen rikoslainsäädännössä sen sijaan psyykkinen hyvinvointi ja koskemattomuus eivät toistaiseksi ole saaneet saman kaltaista lainsuojaa

ehdotin että vainoaminen kriminalisoitaisiin

vainon kohteeksi joutuminen on uhrille erittäin stressaavaa ja useimmat saavat sen johdosta psyykkisiä oireita

on valitettavaa että lakiehdotukseni ei saanut tuulta alleen tässä talossa sillä vakavan ongelman ratkaiseminen ennakkoon olisi meidän kaikkien kannalta parempaa kuin sitten kun tilanne riistäytyy käsistä ja seuraukset voivat olla erittäin kohtalokkaita

arvoisa puhemies

kun sitä aluehallintouudistusta aikanaan viriteltiin tavoitteena oli että vaikka toimipaikkojen määrä vähenee työntekijät kuitenkin säilyttäisivät työpaikkansa

toisaalla valtion tuottavuusohjelman toteuttaminen myös aluehallintokeskuksissa na kertaa toiminnan perustaa

aluehallintoa joudutaan ajamaan alas

jos tässä ei onnistuta itä suomen aluehallintovirastossa se merkitsee koko henkilöstön lomauttamista kolmeksi kuukaudeksi ensi vuoden aikana

yt neuvottelut joudutaan aloittamaan välittömästi ensi vuoden alussa jotta budjettivajaus saadaan lomautuksilla säästettyä

mielestäni tämä ei ole valtion kannalta hyvää henkilöstöpolitiikkaa